suomesta löytyy sellaisia kauppaketjuja jotka eivät ole ollu ikänä auki eikä tuu jatkoskaan oloon sunnuntaisin ja erinomaisesti menöö

ainut joka täs mietityttää tietysti on jotta toivotahan että isot kauppakeskukset ei kautta rantain pakota niitä pienyrittäjiä pitämähän kauppoja auki

pitää muistaa se että siitä kuitenki tiere kulttuuri ja tairepuoli ja liikunta saa merkittävän panostuksen

kanerva otti mun mielestä yhren oleellisen asian esille

arvoisa rouva puhemies

nämä merimetsot

yks oleellinen seikka vielä

haluaasimpahan vain sanoa että ku innovaatiosta puhutaan tänä päivänä innovaatioita ja innovaatioita niin pistetähän yleinen kilpailu jotta mikä tuloo yleisrarion maksutavaksi jotta kaikilta niiltä saarahan tv lupa jokka teeveetä katteloo

niitä tsernobylkään ei tuhonnu niin törkiän näkööseksi eli mä katton vielä suuremmaksi haitaksi sen kun itte sen saastuttamisen

sitten se saattaa olla jos ne pessatahan kauppoihin pyhien aikana niin se on jostain muusta liikehaarasta tai elämisen laadusta pois

tynkkynen ei ollu ilmeisesti nähny sitä mutta kovin tietoisesti hän tuolla pöntös puhu näistä asioista aivan niinku olis ohjelman kattonu

kimmo kiljuselle vain lyhyesti

lähinnä suurvallalla tarkoitin sitä pientä määrää joka on vuosien saatossa maailmalla pyöriny

mutta täytyy sanoa että kun neste oil on sinne lähteny ja investoinu hirviästi ja jos tämä ohjelma pitää paikkansa faktana mitä sieltä puhuttihin niin hurjalta tuntuu

pitää muistaa jos työntekijä ja työnantajapuoli molemmat on yhteisymmärryksessä sopinu ja työntekijät nimenomaan ne saa vähän parempaa palakkaa

muuta kantaa mä en halua tähän negatiivises puoles ottaa muuta kun juuri tämän että kun kansallispuisto perustetahan sen pitääs olla hedelmä mutta tämä on mätäpaise

täst on lähinnä kysymys

ja jos se on totta että sieltä kasvihuonepäästöjä tuloo enemmän sitte siitä ku sitä ei jälleenkäsitellä ku siellä näytettihin niitä lietealtahia niin herää vain kysymys

sanotahan näin ku laihialainen aikoinansa sano ku lahajootti sinne seurakunnalle paljo tuloja niin se oli sellaanen henkilö joka sano jotta ei nimiä julkisuutehen mutta ku pyhänä tuli saarna ja ku pappi sano jotta halus pysyä nimettömänä niin isäntä nousi pystyyn ja pyörähti ympäri ja tohmajärvi vuotta tai

mä toivoisin arvoisalta ympäristöministeriltä myös paneutumista siihen tämä menöö vähän ulukopuolelle mutta laaja asutuskkeeks keskukseksi algarven uusiminen haja asutuskeskuksiin näitä jätevesihommia ne ei saastuta yhtään mitään jos ne silloin tällöin käy prytistämäs sinne pyttyyn

tynkkynen sanoi että jos siellä normaaliviljelysmaata on siirtyny palmuöljyn viljelyhyn niin jos sitä halutahan lisätä sillä lailla että niillä suoalueilla sitä viljellähän silloin tämä kasvihuoneilmiö vain lisääntyy

tämä oli siis varsinainen kuivuriasia päätyy

työssä jaksamisesta oon ittekki paljo luentoja pitäny soon hirmu tärkiä asia ja varsinkin maataloudes ku saatihin yks päivä vuotehen maatalousyrittäjille lomaa

toisin sanoen tämä vain tarkoottaa sitä että ku meillä täällä pelatahan todella tarkkaa peliä niin aivan hyvin vähemmillä kasvihuonekaasupäästööllä päästääs ku täällä ruvettaas tekemähän öljyä suomen soista

nimittäin ittekkin vanhana maatalon poikana kuuskymppisenä pientä tilaa viljelleenä kyllä ittekki tierän mitä maatalous on

aivan kauhulla ku ajatteloo jotta aina vain tilakoot sen ku suurenoo ja nuoret parit ottaa hirvittäviä velekoja niin tämä jo yksistään tämä tietty henkinen paine kovan työn ohella tuottaa kovia vaikeuksia

ja jos ajatellahan sitä seikkaa kuinka aviopuolisot keskenänsä teköö kovaa työtä se että siellä terveys keskenänsä säilyy pysyy henkinen luottamus ja näin

arvoisa puhemies

kaikki tietää että ihmisen elinehto eli yleensä että täällä tallustellahan on syöminen

tuon loppumiseen ja läpivien kanojen ja kosonen nukkuminen on syömisen jälkehen ihmisen tärkeimpiä että hänellä pysyy elinvoima ja ajatus kirkkaana

tänä päivänä ku eletähän sellaasta aikaa jotta hyvin hektisesti ajatellahan myös jotta kantapäät menöö herkästi yhtehen niin saattaa tulla niin sanottuja työssäuupumisia voi tulla avioeroja

tästä lähtööki ajatus pyörimähän siinä mielessä että oon jo sen verran iäkäs kaveri että siihen aikahan ku itte olin nuori vuorokauren yks tärkeimpiä hetkiä oli kuitenki se ku yhressä perhe söi

sen takia olis tärkiää että jatkossa kiinnitettäs vielä enemmän huomiota näiren niin lomittajien ku ennen kaikkia maatalousyrittäjien työssä jaksamiseen siinä että niille järjestettääs tiettyä kuntoutusta mihinä saisivat keskenänsä samanhenkiset olla

silloon oli selevät aikataulut koska yleensä aamupala syötiin jos ei aamupalalla viel lapset ollu niin sitte keskipäivän hetki iltapäivän hetki ja iltapala

ja tuloo vain mielehen se että aivan tähän päivähän asti meirän kylältä viel löytyy sellaasiaki talouksia että jos miehet ei oo silloon ruokapöyräs ku kello soi ruoka siirretähän pois ja sillä hetkellä jää syöminen tekemätä

kaikki meistä tietää jotta kun sellahet ammatinharjoottajat jokka teköö samanmoista työtä saa keskenänsä kokoontua siellä mukavasti puhutahan asian sivusta myös työasioosta siellä toinen tukoo toinen toistansa

samalla siellä myös sitte kuntoutetahan levätähän ja ku sieltä kuntoutuksesta tullahan mä väitän että sitä on aivan niin ku olis paremmatkin kilipailut voittanu

vaikk itteki oon leskimies oon miehenä pitänyt tästä huolen ja ajatellu että jos se kantapään kautta sieltä jollaki lailla ujuttamalla menis perille

on kiva mennä kotia tuttuhun ympäristöhön siellä jaksetahan olla ja kuka ties perheyhteisöki voi paremmin ja se on työssä jaksamiselle erittäin tärkiä asia

no jos ajatellahan lähiruokaa ja kouluruokaa totta kai kaikki tietää sen että ku se tänä päivänä kilpaalutetahan niin niin halavalla koulussa kouluruuan annoksen saa että aivan hirvittää että tosiaanko näin vähä maksaa kouluruoka

on paljon puhuttu sitä jotta ku eläämet voi huonosti tälläisiä valitettavia esimerkkiä löytyy aika paljo niin kysymyshän on monta kertaa siitä työssäjaksamisesta eli ihimisistä

no totta kai ku se kilpaalutetahan pohjanmaallaki puolast on tullu peruna ja thaimaast on tullu justihin niinku maatalousministeri kehu tätä marjapuolta

mutta eläämet aivan samalla lailla jos ei enemmän ku ne ei osaa suullansa kommunikoida niin ne aistikielellä ne näyttämisellä näyttää voihaanko me hyvin

no ensiksiki jos ajatellahan sitä että jos koton ei oo opittu syömähän niin sanottuu oikiaa ruokaa totta kai koulus jätetähän monta kertaa ne oikiat ruokahetket joita tänä päivänä koulus on ihan kuitenki hyvin ne jää monelta käyttämätä

toisin sanoen lomittajien työ lomittajien ammattitaito ja niiden jokka lomittajaksi ryhtyy niin soon enemmän ku enemmän soon kutsumusammatti

se ei oo sellaanen ammatti jotta sinne mennähän minkään rahan takia vaan päinvastoon siel tehrään pitkää päivää siellä tehrähän erittäin pienellä palakalla

lääkärinä erellinen puhuja tässä kertoi jotta lasten suuri sairauren aihe on kakkosasteen diabetes ja paljolta johtuu myös ruokaalusta joka on totta kai pääasia mutta myös niin sanotusta liikunnan puutteesta

sen takia olis hyvä niin ku varmahan suuremmaksi osaksi onkin että niin yrittäjillä eli talonomistajilla ku sitte näillä lomittajilla pitää olla sataprosenttinen keskinäinen luotto keskenänsä

yhteensä nämä kaksi liikunta ja oikiaoppinen ruoka näillä tehtäis paljo lasten terveyren ja sitten voirahan sanoa koko elämän ajan terveyren kannalta

ja mä luulen jotta silloon ku isäntäpari lähtöö esimerkiksi lomille ne voi täyrellä luottamuksella lomittajien harteille jättää tilansa ja mä väitän että jos yrittäjä eli maatalousemäntä ja isäntä antaa sen luoton lomittajalle niin lomittaja teköö enemmän ku parhaansa

no täs on tulluki esille jo se seikka että meillä lainsäärännön pitää olla hyvä sitä pitää nourattaa mutta byrokratia estää monta tärkiää hyvää asiaa

eli ku on puhuttu näistä pienteurastamoosta toivoosin että ne sais pian toimintaluvan laajuuressaan

arvoisa puhemies

toivoosin myös sitä kun varsin hyvin tierän kuinka pienellä pienellä palakalla monehen sellaasehen verrattuna joka teköö kahreksan tuntia tehtahas töis lomittaja tienaa että tähänki ammattikuntahan saarahan asianmukaaset palakat ja ennen kaikkia arvostus

mä luulen jotta kuluttajille vaikka he hyvin herkästi sieltä kaupan hyllyiltä ostaa sitä ulukolaasta kaikista halavinta se pikkuhiljaa iskostuus ostetaas sitä tarttis syörä vähemmän sais syörä terveellisemmin ja ennen kaikkia hyväksyttääs se että kokonaisvaltaisesti lähiruokaa olis saatavilla sitä tuettas ja ehkä siinä yhteisymmärryski palaas paremmin kansan keskuuteen

tarkootukseni oli sanoa sitä että taivahalta ku kattellahan ja vähän laajemmaltikin tunturilta niitä asuntovaunuröykkiöitä mitä siellä tunturin kupeessa on ne olis paree kun ne olis tämän kansallispuiston ulkopuolella

suomi on kuitenkin rankattu maailman onnellisimmaksi maaksi jopa parhaaksi maaksi ja me kaikki uskotahan että suomi on maailman paras maa

mutta vielä se kun sanottiin että kun se hotelli tuloo sinne tunturille kansallispuistoon niin se lisää sitä vaeltajaporukkaa hirviät määrät

mä väitän että ei se kuulkaa se porukka siel mihinkään lisäänny ja kun ne pysyy samoilla poluilla se paranoo niin ku entinen valion viili vanhetessaan

en ole lääkäri en ole asiantuntija mutta se että tänä päivänä sairaaloissa vanhuksille syötetään sellaasta ruokaa että siin ei oo suolaa siin ei oo makiaa mä oon sitä mieltä tämä on vähä kriittisesti sanottu jotta jos he on tottunu elämänsä syömähän vähän suolaasta vähä rasvaastaki ruokaa niin antaa heirän porskutella sitä maukasta ruokaa

tuln puolesta oltihin lentokentällä ja siellä jouruttihin olemaha ja orottamaha ja hikoolemahan

nokian notkahduksen jälkihin taas on tullut tämä metsäsektori enemmän esille ja aivan aiheesta

juhannuksen jälkeen ku tehtihin päätös kahresta yrinvoimalasta se tarkootti sitä että tuli tämä niin sanottu uusiutuva energiapaketti ja kovat velvoitteet paljoko tuolta mettästä tavaraa otetahan

se ei varmaha riitä vielä mihinkään mutta ennen kaikkea se uusiutuva puurisu millä nimikkeellä puhutaanki siihenki on räätälöity

mutta mä uskoosin näin että siihen pitää räätälöirä vielä huomattavasti enemmän jos me nämä velvoitteet ja lupaukset täytetähän sillä lailla mitä edellytti se että annettiin kahrelle yrinvoimalalle lupa

kaikki tietää se että tuottavas kunnos oleva mettä se kasvaa ja ennen kaikkia se kasvaa laarukasta puuta

nyt tullahan siihen oleelliseen asiahan eli meirän pitää ottaa härkää sarvista kiinni ja ruveta jalostamahan puu itte täällä suomes joka sektorilla

meiltä etelä pohjanmaalta löytyy puuntaitajia muun muassa kurikan jurvassa on nikkarikeskus johona kehitetään kaiken aikaa uusia menetelmiä

arvoisa puhemies

meillä suomessa pitäs saara sama käytäntö että samalta viivalta lähretäs ku länsinaapurimaa ruotsi josta moomma ottanu monta kertaa hyviäkin esimerkkejä ja se pitää meirän tunnustaa

kollega saarinen sai minukkin pyytämähän puheenvuoroa

kun hän tarttui tuohon urheilupuolehen niin pitää muistaa että urheilu on yks niitä suurimpia kansan liikuttajia eli ne haluaa kattoa ja kuunnella

ku suomes kasvaa puu hitaasti se on laarukasta puuta

se on yks kulttuurimuoto se antaa kaikista eniten elämyksiä suomen kansalle työn ja perheen lomassa

sitä jos markkinamiehet osaas oikein markinoida aasiaan ja maailmalle ja jopa tuonne sheikkimaihin ni mä uskoosin jotta siitä pystytään ottamaha kunnon kermat välistä ja se olis erittäin tärkiää

mä kehoittaasinkin ja toivoisin jotta yleisradio on jatkossakin se elin josta saarahan mediamaksun muorossa kannatan nimenomaan mediamaksumuotoa kattoa vapaasti urheilua monipuolisesti

toivoisinkin että tälläänen ensimmäinen kerrostalo rakennetaas jos ei nyt ihan tähtilinnanmäelle niin ihan tähän helsinkiin jos ei ydinkeskustaan niin näyttävälle paikalle

oon hyvin pahoollani siitä että yksittäisiä rusinoja pullasta otetahan kun menöö tietyt urheilulajit tuonne kaupalliselle puolelle ja kuitenki kansa haluaas kattoa liikuntamuotoosta urheilua ja kilipaurheilua

jotenka metsien miehenä haluan tuoda metsäsektoria esille ja se antaa töitä meille kaikille suomalaasille

ne saa sieltä henkisiä ja fyysisiä elämyksiä niin vaikealta kuin se monestakin tuntuu ajatella asiaa näin mutta näin se vaan asian laita on

ja ennen kaikkia ku puhutaha paljo eilen oli metropoliajattelu täällä käsillä niin puhutaha ny susirajan ulkopuolisista asioista

arvoisa puhemies

nämä asiat on niin seleviä hallituksen puolesta

työmarkkinajärjestöt oli sopineet hallituksen kanssa että näin pelataan ja hallitus oli jopa tyytyvääsempi mitä se oletti

eli nyt mennään oleelliseen eli työssäjaksamisehen

mä väitän että kun me ihimiset opetetahan toinen toisilleen ottamahan itte vastuuta ittestänsä huolehtimahan omasta terveysliikunnasta me jaksetahan paremmin perhe elämä menöö paremmin

priorisoiraan pikkusen sitä omaa ajankäyttöä niin silläkin voirahan jaksaa työssä paremmin ja perhe elämä sujuu paremmin

työ on meirän ilo siitä lähretähän

tämä pallaksen ylläksen kansallispuistoalue on mulle todella rakas

ja täytyy sanoa että oon kyllä käyny muillaki tunturialueilla suomessa ja kyllähän tämä niin kuin jylyin tunturiselekä on ku enontekiöltä lähretähän vaeltamahan kohti pallasta varsinki kesäkeliillä miksei myös talvella

mutta otetaan huomioon se seikka että tämä kansallispuisto kuitenkin perustettihin käytännös vähän niin ku jälkijunassa siihen nähären ku hotellin perustaminen aikoinansa luotihin ja siinähän se oli entisellä paikalla jonka saksalaaset sitten soran aikana pomahutti maan majoille rauniot on vieläki jäljellä

arkkitehtuuri on huippuluokkaa se soveltuu siihen maastoon erinomaisesti ja voin vakuuttaa että jos kerran se päätös on tehty että tuo karavaanialue sieltä tavallaan poistuu mikä toisaalt on sääli niin kyllähän se kuitenki sitä idylliä ja maisemaa parantaa sen suhteen jottei kenellekkää pitäisi jäädä sellaanen paha mieli että tämä hotelli täällä pallaksen syrämessä on kauhistus

hallitus on tehny hyvää työtä kolome vuotta

totta kai taantuma on näkyny mutta on myös elvytetty

meil on lähäretty siitä että suomi ei selviä jatkossa tulevina vuosikymmeninä jonsei me eläkeikää pirennetä eli pysytä töissä pirempään

siin on muun muassa ku lähtöö ne hissit sinne laskettelurinteelle joka siel on käyny tiettyinä vuorenaikoina varsinki keväällä ku huhtikuu alakaa ja aurinko plösöttää niin sanottu vatikuru

voin vakuuttaa että sielä lähtöö ihimisen ajatusmaailma eliksiirit liikkeelle ja voin vain kuvitella että ku ne menöö illalla nauttimahan sinne ruokailua ehkä tanssikkin vähän soi ja pelit soi niin sielä maailma parantuu pieni terapeuttinen hoito tuloo

kollega psykoloogi virtanen voi vakuuttaa jotta näin juuri on

ja paljo ku on puhuttu siitä kauhukuvasta että se jätevesihuolto nyt on se porsahanreikä kynnyskysymys kuinka se hoiretahan niin mä väitän että sen puolen insinöörit on aikaa sitten jo ratkassu

se on sitte toinen asia kuinka junaallahan se parkkialue tulooko se sinne talon alle joka mun mielestä louhimalla olis myös maharollinen ajatus

eli kaikesta huolimatta tääl on ollu monenmoisia ajatuksia siitä että yks hotellinomistaja vie siitä muiren yrittäjien rahkehet mutta totuushan on jotta tämä samaanen hotelliyrittäjä omistaa jo ne lähes kaikki muukki hotellit

tämon vain lisää palvelua jotenka en mä ny uskoosi että tälle yrittäjälle kannattaas ruveta liikaa kauhukuvia lyömähän rattaisiin

ja vielä todetaan se että sinne tuloo asianmukaaset huoneistot sinne tuloo asianmukaaset käytävät autoolle siel on polut mitä asianmukaasesti vain käytetään

ja uskoosin että ne kaikki tässä salissa ehkä jo jokka täs kauimman aikaa täälä salissa on tulevina vuosina voi vakuuttaa että oli ne vain viisahat päätökset jotta tuo lupa sinne myönnettiin

koli ja pallas on eri asia monehen muuhun kansallispuistoon verrattuna koska nämä on ollu sielä jo käytössä ennen perustamista

tämä valtioneuvoston luonnonvaraselonteko on varmahan tosi tärkiä sen suhteen jos ajatellahan että maailman väestö lisääntyy huimaa vauhtia

olisko tämä suomalaanen malli jota te äskö vertasitte ku otitta italialaisen mafian niin olisko suomalaanen malli sitte silimänkääntötemppu

jos ajatellahan jotta maailmassa tarvittoo ihmiset ja eläämet ennen kaikkea ihmiset elääksensä ruokaa ja jos vielä mietitähän sitä että saattaa olla jotta elintaso nousoo myös näis kehitysmaissa niin siellä ruvetahan syömähän entistä länsimaisemmin tai kuitenkin käyttämähän ruokavarojaki enemmän ja se tarkoottaa sitä että ruoka tuloo jatkos olemahan varmahan puuttees eli se tuloo oloon niin sanotusti hintansa fäärtti

mutta tämä makeisvero mä ymmärrän näitä jäätelöfirmoja jokka on noussu jo takajaloolle

ingmannihan on vissiin lomauttamas vaikka kuinka paljo työntekijöitä että nämä jäätelöfirmat tähän on ottanu aika negatiivisen näkökuluman

mutta kyllähän meidän vanhempien pitääs lapsille antaa sellasia signaaleja jotta syötääs niin ku meikämanne on syntyny toisella vuosisaralla niin silloon ei ollu lapsille karkkia ei ollu vanhemmilla rahaa ostaa

arvoisa puhemies

eli suomeskin vaikka me ollaan tällainen pohjoonen kaukainen maa leveysasteeltamme niin meiränkin kaikki maat pitää ja kannattaa olla tarkasti ruuan kasvatukses

mutta markkinatalous on kuulkaa vain sellaanen jotta jos me lapsille opetetahan nämä kaikki samat tavat mitä meil on joskus ollu ni makeisia ei mee kaupan

suomihan on pinta alaltaan tosi iso maa ja meillähän loppujen lopuksi on varmahan mineraalivaroja tuolla meirän maassa maaperässä kallioperässä ja sieltä saattaa nykyisellä tulevaisuuren teknolokialla löytää niin sanotusti uusia mineraaleja uusia materiaaleja

eli mä luulen jotta pikkuhiljaa nämä kauppiaatki ymmärtää sen että tämä makeisvero on hyvä olemas ja meidän pitää olla huolissaan tulevaisuudesta meidän lapsista

suomalaanen sotilas suomalaanen rauhanturvaaja on erittäin hyvä arvostettu me oomma tehny hyvää rauhanturvaajatyötä

ne liikkuu liian vähä ne on liian lihavia ja niin kuin ed

mutta tämä sota ei lopu siellä koskaa eli minä haluaasin sanoa mun mielestä presidentti obama otti hyvän askeleen eteenpäin jotta kolmes vuores siellä pitää jotain tapahtua että koulutamme sotilaita koulutamme poliisivoimia annetahan karzaille sellainen signaali että kaks kolme vuotta lähretähän pois ja jätetähän niiren omahan haltuun se muuten se ei lopu ikänä

tiusanen sano ni kakkosasteen diabetes on hyvin nuorilla jo olemas ja se osittain johtuu tietysti siitä että syödähän väärää ruokaa ja liikutahan liian vähä

myös maan päältä löytyy

eli kyllähän meirän pitää tähän terveysliikuntahan satsata ajatuksissaan teoillaan ja näytöillään ja esimerkillään entistä enemmän

eli mun mielestä on hirmu tärkiää jotta me yhteisymmärrykses sitourutahan siihen että tutkitahan ennen kaikkea meirän maaperä mitä se sisältää ja että ne tutkijat ovat kotimaisia jottei nämä luonnonvarojen varat jokka saattaa olla huimat valu ulukomaille

eli toisin sanoen koko suomen luonnonvarat kannattaa myös maassa tutkia ja laittaa niin sanotusti kestävästi hyötykäyttöön

komin puhees esille myös jotta kannattaa näitä järviä ja vesistöjä hyöryntää

eli meilläki pitää olla ihmisillä myös sellaasta niin sanottua luppoajan viihrettä eli kesämökkitoimintaa ja siinäkin tarvitahan kestävää kehitystä mutta meillä kurikas esimerkiksi ei ole yhtäkään järviä

meillä on tekoaltahia

toisin sanoen meillä ei oo yhtäkään sellaasta ulkopuolista veronmaksajaa joka jättääs meille kurikkahan ylimäärääsiä euroja mutta kurikkalaisilla on mökkejä muualla päin huru mykke

meirän pitää soita käyttää hyöryksi tulevaisuures entistä enemmän

jos ne omistaas tällaaset luonnonvarat soiren muorossa niin mä väitän että suokki olis enemmän hyötykäytössä ku tänä päivänä

tästä me kaikki ollahan huolissaan koska suomen vihreä kulta on metsät ja jos ei se metsäteollisuus kohta rupia kunnolla elpymähän täällä meil ei oo puunkäyttäjiä ja meirän mettät ränsistyy

kun ei me kaikkia puita voira käyttää niin sanotusti bioenerkian muorossa eikä kannatakaan käyttää niin millä me piretähän meirän metsät jatkossa niin sanotus tuottavas kunnos

siin onkin hyvä kysymys ja me suomalaaset pakatahan olla tällaasia että me vähätellähän toisten ajatuksia ja huomatahan jotta moomma puronnu pikkuhiljaa kärryiltä

erkki virtaselle vain jotta ei täs mun mielestä siit oo kysymys jotta onko sosiaalisesti mihinä asemas perhe tai nuoriso

eli ei olla kateellisia vaan yhteen hiilehen ja kestävässä kehitysmuorossa hyörynnetähän suomalainen luonnonvara niin maan alla ku maan päällä

mul on sellaane käsitys jotta oli sitte sosiaalisesti mihinä asemas hyvänsä olevat vanhemmat niin niiren tehtävä on lapsilleen ja ympäristölleen kertoa akiteerata suomeksi sanottuna positiivisesti terveellisestä tavasta

mun mielestä ne entisajan karkkisäännöt sillon ku itte olin nuori ei sellaisia ollu olemaskaan että kerran viikos karkkipäivä ku neki tulis ja niitä nouratetaas niin paljo opitaas ja säästetääs siinä ja ennen kaikkia nuoret oppiis jo pienestä pitäen kaikilla elämän aloolla mitä ne teköö sellasen tietyn johdonmukasuuden ja säännölliset elämäntavat jopa nukkumahankin mentääsoiduissa

tämä voi myös neuvottelut us hyväksytään ja tämä asia lähetetään palturvallin b lähetekeskustelua varten kehitellä mentääs ajoissa

arvoisa puhemies